tilaaja vapautuu vastaamasta lähetetyn työntekijän palkkasaatavasta mikäli se voi osoittaa asianmukaisella tavalla varmistuneensa lähetetyn työntekijän palkkauksen asianmukaisuudesta sekä tilaajan maksukyvystä

kepa ryn taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan ilmastolain säätämistä kannattaa jo yli neljä viidestä suomalaisesta

kyllä tämä lakiehdotus on hyvä juuri niillä perusteilla että nyt vuokranantajalle maksaminen mahdollistuu kun se aikaisemmin ei ole ollut mahdollista elikkä tämä on todella hyvä asia

miten saataisiin kunnat rakennuttamaan erityyppisiä asuntoja sekä hoito ja hoivayksiköitä ja järjestämään palveluja omana palvelutuotantona

lopuksi arvoisa puhemies

mutta kuten edustaja kantola sanoi ikään kuin ihmisen holhoukseen asettaminen on todella raju päätös ja sitä ei pidä tehdä kevyin perustein

ilmastolakia on kritisoitu siitä ettei suomen päätöksillä ole mitään merkitystä sillä todelliset saastuttajat ovat muualla

tässä rinnakkaislakialoitteen esittelypuheenvuorossa toin esille lyhyesti ja ytimekkäästi pääkohdat

tällä hetkellä monikansalliset yritykset ovat valtaamassa hoito hoiva ja asumismarkkinat ja valitettavasti ara rahoittaa näitä yrityksiä verorahoilla

tottahan on ettei suomi eikä edes eurooppa yksin pysty hillitsemään ilmastonmuutosta jos esimerkiksi kiinaa ja usata ei saada talkoisiin mukaan

eli kun ihmisen elämänhallinta ei ole kunnossa hän toki tarvitsee apua ja tukea siihen ja siihen pitää luoda sellaiset systeemit että yhdessä näitä asioita mietitään mutta se on liian raju päätös että ilman muuta otettaisiin itsemääräämisoikeus tämmöisessä tilanteessa pois

luin erityisen tarkkaan selonteon metsäbiotalouteen liittyvät osiot sillä tavoitteena tulee olla vähäpäästöisempi yhteiskunta johon päästään osaltaan kestävän biotalouden kautta

toivon että aloitteeseen perehdytään ja paneudutaan niin että voisimme hyväksyä sen täällä lopulta yksimielisesti

arvoisa puhemies

avun ja tuen avulla tämä ihminen voi kenties saavuttaa taas sen elämänhallinnan tunteen eli minusta nämä rajoitukset ovat edelleenkin erittäin hyviä

työelämä ja tasa arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisten perusteella on ilmeistä että joillakin alueilla työsuojelun organisoinnissa on toiminnallisia ongelmia ja kehittämiskohteita

arvoisa puhemies

minä ihan uskon että edustaja meri haluaa tasa arvon eteen tehdä työtä

koska muutoksesta on kulunut vasta lyhyt aika on vaikea arvioida johtuvatko nämä ongelmat uudistuksesta sinällään toimintakulttuurien yhteentörmäyksestä ja siitä johtuvasta epätietoisuudesta vai ovatko kyseessä esimerkiksi johtamisen ongelmat

viime vuonna joensuussa aloitti toimintansa uusi pyrolyysilaitos jossa raaka aineena käytetään metsähaketta ja muuta puubiomassaa

niissä lakiesityksissä jotka tänne ovat tulleet ei ole ollut tätä tasa arvovaikutusten arviointia ja monet näistä lakiesityksistä johtavat epätasa arvoon

esiin tulleisiin ongelmiin on kuitenkin määrätietoisesti puututtava sillä ne tuntuvat työelämä ja tasa arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisten perusteella vaikeuttavan tällä hetkellä perustehtävän toteuttamista ja työntekijöiden hyvinvointia

lisäksi haasteita on esiintynyt siinä että työsuojelun vastuualueet poikkeavat aluehallintoviraston muista vastuualueista toiminnan kohteen ja työn luonteen vuoksi eikä työsuojelun vastuualueilla työskenteleviin voi esimerkiksi soveltaa samanlaisia työmatkojen ja työajan seurannan käytäntöjä

pohjois karjalan esimerkin pohjalta se voisi olla mahdollista

tämä huoli on otettava vakavasti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon valvonta on uudistuksessa kehittynyt aikaisempaa systemaattisemmaksi ja yhtenäisemmäksi

hallituksen kannattaisi katsoa pitkäaikaistyöttömien tilannetta nyt oikein läheltä

ensinnäkin on erinomainen asia että uuden oppimisen yhteydessä puhutaan johtamisesta sillä johtaminen on kulttuurin muutoksessa avaintekijöitä

ongelmana ovat kuitenkin resurssien puutteet

jos halutaan saada toimintaan todellisia muutoksia niin uudet asiat on saatava kulttuurin syvärakenteisiin ja siinä prosessissa tarvitaan johtamista

puutteelliset valvontaresurssit vaikeuttavat lakisääteisten tehtävien toteuttamista

kanteluiden keskimääräinen käsittelyaikatavoite on noin kahdeksan kuukautta mutta viime vuonna kanteluiden käsittelyajat olivat reilusta kahdeksasta kuukaudesta jopa kolmeentoista kuukauteen

kun luin raportissa annettuja suosituksia niin niiden perusteella koulu ja koulutusorganisaatioiden johtamisessa tarvitaan myös yhteisöllisyyden johtamisen eettisen johtamisen sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen avulla tapahtuvan johtamisen valmiuksia

resurssien puute vaikeuttaa myös lisääntyneiden lastensuojeluun liittyvien kanteluiden ja muiden valvonta asioiden ripeää käsittelyä

pohjois karjalan sosiaaliturvayhdistyksessä on meneillään kaiku hanke jonka tavoitteena on edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja työnhakuvalmiuksia

toinen asia jonka haluan ottaa uuden oppimisen näkökulmasta esille on erilaisten oppijoiden parempi huomioiminen kouluissa ja oppilaitoksissa

valvontatoiminnan painopisteen tulisi olla ennalta ehkäisevässä toiminnassa mutta sosiaali ja terveysvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan ennalta ehkäisevään valvontaan ei riitä resursseja

arvoisa puhemies

hankkeen sisällä toimii asiakasraati ja ensimmäisessä raadissa kysyttiin työttömiltä itseltään kokemuksia työttömyydestä ja saamistaan palveluista

resurssien varmistamisen lisäksi aluehallintoviranomaisten ja valviran välistä työnjakoa on kehitettävä nopealla aikataululla sillä näiden kahden toimijan välisessä työnjaossa on edelleen paljon epäselvyyksiä

raatilaiset kuvasivat tilannettaan muun muassa sanomalla että työtön on hädässä muutosten kourissa ja lait muuttuvat niin nopeasti etteivät edes te toimiston virkailijat pysy mukana muutoksessa

heillä voi olla vaikeuksia hahmottaa asioita esimerkiksi pelkästään kuuntelemalla tai lukemalla mutta eri aisteja hyödyntämällä ja esimerkiksi toiminnallisia menetelmiä tai draamaa käyttämällä he oppivat erittäin hyvin

te toimiston palvelut saivat raatilaisilta paljon kritiikkiä muun muassa siitä että henkilökohtaista tapaamisaikaa on melkein mahdotonta saada ja nettisivuja on hankala käyttää puhelinnumeroita on vaikea löytää eikä niihin vastaa kukaan

valitettavasti kouluissa ja oppilaitoksissa ei edelleenkään huomioida riittävästi erilaisia oppijoita eikä opettajakoulutus välttämättä anna valmiuksia erilaisten oppijoiden kanssa työskentelyyn

yhteenvetona voidaan todeta että kokonaisarvioinnin tekeminen on osittain vaikeaa koska muutoksesta on kulunut vielä sangen vähän aikaa

arvoisa puhemies

toivon näihin epäkohtiin tartuttavan ripeästi kaikilla hallinnon tasoilla sillä osa näistä epäkohdista vaikeuttaa kansalaisten tasavertaisten ja oikeudenmukaisten palvelujen saantia

ikäihmiset eivät ole ansainneet tällaista kohtelua

on kyseenalaista että lainsäädännöllä takautuvasti määrätään asioista jotka ovat tapahtuneet kunkin aikakauden normien mukaisesti

ja edustaja niikolle haluan todeta että olen muistiliiton puheenjohtaja ja saanut useita yhteydenottoja sekä sairastuneilta että heidän omaisiltaan siitä että heitä pelottaa tulevaisuus

arvoisa puhemies

puutteellisesti toimivat tietoliikenneyhteydet estävät edelleen sähköisten palveluiden kehittämisen saariston lisäksi erityisesti itä ja pohjois suomessa

arvoisa puhemies

nekin asiantuntijat jotka aikaisemmin suhtautuivat nihkeästi ehdottamaamme hoitajamitoitukseen ovat nyt kauhuissaan hallituksen linjauksista

arvoisa puhemies

miten ministeriössä on tarkoitus aktivoida ja hoputtaakin kuntia uusien osuuskuntien ja verkkoyhtiöiden perustamiseen sellaisille alueille joille isot valtakunnalliset operaattorit eivät ole halunneet tulla

vanhempien erotessa valtaosassa tapauksista lapsen huoltoa tapaamisoikeutta ja elatusta koskevista järjestelyistä sovitaan vanhempien kesken sovinnossa

toimiluvan saajalla tulee olla pitkän tähtäimen taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset tehtävien hoitamiseen sekä opetuksen tutkimus ja kehitystyön asianmukaiseen ja kansainvälisestikin korkeatasoiseen järjestämiseen

ja erityisen huolissani olen siitä että ellei jatkossa ole hoitajilla mahdollisuutta tehdä kuntouttavaa hoitotyötä niin tämä johtaa vuodepotilaiden ja laitoshoidon lisääntymiseen

osassa tapauksista vanhemmat eivät kuitenkaan pääse sopimukseen ja tällöin riita voi päätyä tuomioistuimen ratkaistavaksi

kuulemani perusteella joissakin kunnissa rahakaan ei tunnu au

nainen vielä seuraava vastauspuheenvuorot edustaja torniainen karimäki kopra mäntylä ja ministeri kiuru voi jo valmistautua

kysynkin arvoisalta ministeriltä

tuomioistuimessa riitainen huoltajuuskiista voidaan käsitellä joko oikeudenkäynnissä tai sovittelussa

oletteko arvioineet näistä päätöksistä syntyviä vaihtoehtoiskustannuksia pidemmällä aikajänteellä jos ihmiset menettävät toimintakykynsä ja joutuvat vuodepotilaiksi ja laitoshoito lisääntyy uudelleen

minä suhtaudun erittäin epäillen ja kriittisesti näihin lukukausimaksuihin mutta koska asia nousee säännöllisesti esille asiasta olisi hyvä tehdä kunnollinen kustannushyöty analyysi toisin sanoen laittaa vaakakuppiin mahdolliset lukukausimaksun hyödyt ja haitat ja jatkaa keskustelua vasta sen jälkeen

ammattikorkeakoulujen toimilupien uudistamisella toteutetaan hallitusohjelman mukainen korkeakoulujen nykyisen toimipisteverkon kokoaminen riittävän laajoiksi laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi

arvoisa puhemies

kaikilla yksiköillä tulee olla edellytykset tarjota opiskelijoille laadulliset tasavertaiset koulutus ja opiskelijapalvelut sekä toteuttaa korkeatasoista työelämää pieniä ja keskisuuria yrityksiä alueita palvelevaa tutkimus ja kehitystoimintaa

kiitos

tätä ei ole riittävästi tutkittu ja analysoitu

vaikutusten arviointi on tehtävä aina kahdesti

eli lainvalmisteluvaiheessa tehdään etukäteisvaikutusten arviointi jolloin voidaan välttää tekemästä hölmöjä lakeja ainakin osittain voidaan

tavoitteen saavuttaminen vaatii riittävien taloudellisten voimavarojen lisäksi ammattikorkeakoulujen vahvempaa strategista osaamista profiloitumista painoalavalintoja johtajuutta sekä priorisointi ja päätöksentekokykyä

sitten sen lain toteutumisen jälkeen tehdään se jälkikäteisarviointi jolloin katsotaan sitä miten tämä laki on toteutunut pitäisikö tehdä korjaavia toimenpiteitä ja miten se siellä yhteiskunnassa toimii

esityksen mukaan valtio maksaa kunnille korvauksen asiantuntijapalveluiden järjestämisestä ja näin taataan että asiantuntijapalvelut ovat kaikkien vanhempien käytettävissä heidän taloudellisesta asemastaan riippumatta

arvoisa puhemies

hakuprosessi ja ammattikorkeakoulujen arviointikriteerit ovat myös täysin asiallisia mutta toivottavasti näitä kriteereitä noudatetaan

me tarvitsemme molempia

tämä hallitus on epäonnistunut siinä että tämä hallitus ei ole tehnyt niitä etukäteisvaikutusten arviointeja vaan se sitten kirjaa aina että tehdään jälkikäteisarviointi joka on toki tärkeätä mutta ilman etukäteisarviointia saattaa tulla huonoa lainsäädäntöä joka voitaisiin tehdä paremmin jos olisi etukäteisarvioinnit tehty

esimerkiksi pohjois karjalassa on herännyt huoli sen suhteen tehdäänkö päätökset todella arviointikriteereihin pohjautuen ja mitä tarkoitetaan toimilupien myöntämisellä tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuen

arvoisa puhemies

vaikka nyt käsiteltävä laki huoltoriitojen sovittelusta on hyvä ja kannatettava niin tässäkin asiassa ennaltaehkäisy ja varhainen tuki olisivat sekä perheiden että yhteiskunnan kannalta ensisijaisia

arvoisa puhemies

jos ammattikorkeakouluja arvioidaan esityksessä kuvattujen kriteerien pohjalta karelia ammattikorkeakoulu eli entinen pohjois karjalan ammattikorkeakoulu on yksi suomen tehokkaimmin toimivista ammattikorkeakouluista ja toimiluvan myöntäminen sille pitäisi olla itsestäänselvyys

arvoisa puhemies

erityisesti cleantechissä biotaloudessa terveysteknologiassa ja erilaisissa digitaalisissa sovelluksissa on meillä menestymisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa

monet erot olisivat oikea aikaisella tuella kenties ennalta ehkäistävissä ja myös erotapauksissa oikea aikainen ohjaus ja tuki todennäköisesti estäisi tilanteen ajautumisen oikeuden ratkaistavaksi

luulin ennen tätä keskustelua että kaikki olisimme täällä siitä samaa mieltä että lapset tarvitsevat molempien vanhempiensa läsnäoloa ja ettei kasvatustehtävä ole vain äitien työtä

päiväkodeissa ollaan hämmentyneitä kun ryhmäkokoja kasvatetaan ja se onkin nyt kuulemma kehittämistä

yhteiskuntamme eräs keskeinen arvo ja myös menestymisen edellytys on pyrkimys sukupuolten väliseen tasa arvoon ja valitettavasti tasa arvo ei edelleenkään toteudu esimerkiksi työelämässä

täällä eduskunnassa on puhuttu tämän syksyn aikana useamman kerran demokratiakehityksestä ja tämä laki omalta osaltaan pyrkii vähentämään kunnissa olevaa demokratiavajetta

toimilupahakemusten käsittely ja arviointi tapahtuu virkatyönä opetus ja kulttuuriministeriössä

tällä hetkellä se on ainoa vammaisetuisuus joka ei ole indeksiin sidottu

myös kouluissa ollaan hämmentyneitä koska monessa kunnassa ryhmäkokojen pienentämiseen suunnatut määrärahat lopetetaan ja ryhmäkoot kasvavat ja tämäkin on kuulemma kehittämistä

monet niistä asioista joita on täällä tämän iltapäivän aikana kritisoitu eivät edes kuulu raamisopimuksen pariin ja toisaalta mikään sopimus ei voi varmasti kerralla parantaa koko maailmaa

tämä tapahtuu parantamalla edustuksellisen demokratian toimivuutta ja toisaalta kansalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä ja päättäjien ja kuntalaisten vuorovaikutusta on tarkoitus lisätä